on kuitenkin muistettava että meillä on myös erilainen kuluttajansuojamekanismi kuin monissa muissa eu maissa

kuitenkin tässä tilanteessa kun on kysymys tuhansien ihmisten työpaikasta ja tuhansien perheiden asiasta joka liikuttaa hyvin paljon eri alueita on erittäin tärkeätä se että voidaan luottaa siihen että päätökset on tehty niin että kaikki ovat olleet samalla viivalla

myöskin metsätalouspuolen sisällä on voitu yhteensovittaa retkeily luonnonsuojelu ja metsätaloustarpeita ja tällä tavalla varmistaa se että esimerkiksi luontomatkailulle on ollut riittävän hyvät edellytykset

itse en usko siihen että politiikan ja viihteen sekoittaminen esimerkiksi äänestyttämällä kansalaisia joistakin viihdeasioista lisäisi demokraattisia vaikutusmahdollisuuksia

uskon että tämä on se kysymys joka niin kuin ministeri itsekin totesi on tässä nyt noussut isoksi kysymykseksi

täällä on oltu huolissaan ja aivan aiheellisesti laskevasta äänestysaktiivisuudesta ja erityisen huolestuttava tilanne on euroopan parlamenttivaaleissa

arvoisa puhemies

ne pelkäävät sitä tulevaisuutta jolloin otetaan käyttöön tämä kolmas tase jota hallinnoidaan siis tuolta metsähallituksen hallituksesta eli täältä bisnespuolelta

varmasti kaikki olemme sitä mieltä että rakennemuutokset joihin myöskin tämä puolustusvoimauudistus kuuluu ovat välttämättömiä

mutta sitten asuntopolitiikkaan

täällä esitettiin että on harmillista että turpeella on kovempi vero mutta turpeen hiilidioksidipäästöt ovat ihan samaa luokkaa kuin hiilen

meidän on ohjattava meidän resursseja sinne missä niitä välttämättömästi tarvitaan ja silloin tietysti jostakin niitä otetaan pois

meillä on tultu siihen tilanteeseen että nykyiset rakennuttajat eivät halua rakentaa näitä kohtuuhintaisia vuokra asuntoja vaikka budjettiin on rahoitusta tähän teidän johdollanne saatu

nykyinen toiminta jota nämä luontoyrittäjät ovat tehneet yhteistyössä luontopalvelujen kanssa on sujunut erittäin hyvin

sen sijaan on erittäin hyvä asia että tätä biotaloutta eli puusta ja hakkeesta saatavaa öljyä kehitetään suomessa

ja täytyy muistaa myös se että metsätalous on suomelle tärkeä biotalous on suomelle tärkeä mutta biotalous on muutakin kuin pelkkää metsätaloutta se on myöskin luontopalveluja

mutta silloin kun on kysymys vaikeista asioista juuri sellaisista asioista jotka koskevat monen ihmisen arkipäivää niin silloin täytyy todella huolellisesti valmistella se miten nämä asiat toteutetaan

sen takia ei ole ollenkaan vähäpätöistä miettiä sitä miten saamme suomalaiset enemmän kiinnostumaan siitä osasta päätöksentekoa jota tehdään euroopan tasolla ja joka vaikuttaa suoraan meihin

missä vaiheessa nyt ovat ne näkemystenne mukaiset toimet että uusien rakennuttajien kohdalla kunnat ja valtio olisivat enemmän vastuussa siitä että me saamme kohtuuhintaisia asuntoja ja että ne pysyvät myöskin kohtuuhintaisina asuntoina

se on kestävän kehityksen mukaista

minun mielestäni saattaisi olla yksi hyvä ajatus se että kun euroopan komissio antaa ehdotuksen lainsäädännöksi se asia käsitellään yhtä aikaa sekä euroopan parlamentissa että kaikissa jäsenmaissa jolloin saadaan aikaan ainakin merkittävimmistä lainsäädäntöasioista yhteistä eurooppalaista keskustelua joka myös sitten säteilisi kansalaisiin ja he voisivat antaa sitten palautetta myöskin tänne eduskuntatasolle

ei saa jäädä minkäänlaista epäilyä siitä että kaikki ihmiset eivät ole olleet tässä tarkastelussa yhtä tärkeitä

tämä on oikeata kestävän kehityksen mukaista kotimaisen polttoaineen tuottamista ja biotalouden kehittämistä suomessa

miten tätä asiaa nyt hallituksen sisällä ajetaan